sitten haluaisin vielä korostaa sitä ed

valtionhallinto ostaa teliasoneralta palveluja mutta emme ole teliasoneraan sijoittaneet sinällään mitään erityisiä resursseja

teliasonera joka tarjoaa erityisesti haja asutusalueilla yleispalveluna puhelinpalvelua ja jatkossa myös tätä laajakaistapalvelua niin tämä yleispalvelulaki lähtee siitä että palvelun pitää olla luotettava ja hyvä

arvoisa puhemies

viestintävirasto valvoo teliasoneran toimintaa ja kun meille kansalaispalautetta tulee ja näitä tapauksia me kyllä niihin tartumme ja välitämme viestin

valtiovalta sinällään omistaa tietysti teliasoneraa tietyn prosenttimäärän mutta ei ole sijoittanut sitten siinä mielessä sinne erityisesti resursseja joka edellyttäisi teliasoneralta jotakin erityispalveluja sitten tässä suhteessa muuta kuin mitä lainsäädäntö edellyttää

olemme juuri neuvottelemassa ministeri anttilan kanssa mallista jolla voisimme paremmin vielä huomioida kuntien erilaiset kantokyvyt eri puolilla suomea ottaen huomioon kunnan osuuden tässä laajakaistahankkeessa

sitä me kyllä hyvin tarkalla silmällä ja korvalla seuraamme mitä tuolla maakunnissa tapahtuu

minulla on käsitys että siihen löytyy semmoinen ratkaisu että tämä runkoverkko saadaan rakennettua myös utsjoen kuntakeskukseen

näin ollen kaikki suomen kuntakeskukset ovat kaapeliyhteyden päässä ilman että siitä syntyy kohtuuttomia kustannuksia utsjoen kunnalle

arvoisa puhemies

tässä on vielä useampi vuosi jäljellä ja itse asiassa kysymys on aika pitkälti myös sitten siitä kuinka aktiivisesti kunnat ovat viemässä hanketta eteenpäin

arvoisa puhemies

kainuu on etuoikeutetussa asemassa siltä osin että siellä on kaikkiin hankkeisiin tarjoukset tulleet ja liikkeelle ne ovat lähdössä

monissa muissa maakunnissa näin onnellisessa tilanteessa ei olla mutta uskon että kainuulaiset tulevat tiedostamaan etuoikeutetun asemansa kun tämä laajakaistahanke heidän osaltaan on valmis

lehtijakelu jää edelleenkin lain ulkopuolelle

tennilän kanssa täysin samaa mieltä siitä että moniarvoinen viestintäkenttä on erityisasemassa oleva arvo jota pitää vaalia ja se tarkoittaa sitä että meillä on vahva yleisradio ja vahva kaupallinen kenttä

ylen roolia ei suomalaisessa yhteiskunnassa ole väheksytty ja tarvitsemme yleä erityisesti julkisen palvelun tehtävän monimuotoisuuden kautta ja mediakentän pirstoutuessa

hallituksen lähtökohta kuitenkin on että poikkeukset jakeluun rajataan täysin välttämättömään ja niitä saa vain tehdä alueilla joilla viisipäiväinen jakelu on käytännössä mahdotonta

sasi on aivan oikeassa siinä että tänä päivänä lähes kaikki suomalaiset tavoitetaan erilaisin yleisradion sisällöin monimuotoisesti erilaisten jakelukanavien kautta

en kuitenkaan ummistaisi silmiä siltä että sähköiseen kehitykseen ja tietotekniikan hyödyntämiseen tulee kiinnittää huomiota myös postipalveluissa

sen vuoksi varmasti tämä nykyinen televisiomaksuksi kutsuttu rahoitusjärjestelmä ei ainakaan nimensä puolesta enää vastaa tarpeita

meillä on olemassa nyt paljon tietoa ja vaihtoehtoja siitä miten voidaan edetä

laissa määriteltyyn yleispalveluun kuuluvat lähinnä kuluttajien käyttämät käteismaksulliset peruspalvelut kuten peruspaketit ja postimerkkikirjeet

haluaisin myös muistuttaa siitä että niin sanotun puhtaan lintilän mallin takana olivat tietysti parlamentaarisen työryhmän jäsenet mutta meillä on eduskuntaryhmiä jotka asettivat ehtoja tuelleen ja nämä kaikki ehdot liittyivät tähän oikeudenmukaisuusaspektiin kompensointiin jota tässä lintilän mallissa ei ole

laissa määritellään kirjetuote joka vähintään tule olla tarjolla tällainen uusi vakiokirje eli kirjelähetys jonka tulee olla perillä yli kahden yön

lintilän malli on puhdas tasamaksu asuntokohtainen tasamaksu

viitaselle muistuttaa että budjettirahoitteisuus jos mietitään rahoitusjärjestelmän toteuttamista olisi kaikista yksinkertaisin tapa teknisesti toteuttaa

siinä miten budjettiin sitten kerätään se puolen miljardin resurssi on tietysti vaihtoehtoja jotka liittyvät tuloverotukseen taikka arvonlisäverotukseen joissa sitten tietysti se kohdentuu vähän eri tavoin

mutta voinee todeta tässäkin ja tästä pöntöstä sen että tällä hetkellä monien kansalaisten mielissä on yleisesti hyväksyttävää se että kun on pienituloinen

katso televisio

meillä on myös selvästi niitä vapaamatkustajia jotka eivät kuulu pienituloisten joukkoon ja jotka eivät vaan maksa ja sen vuoksi järjestelmä vaatii uudistamista

tarkoitus ei ole lisätä hankalaan aikaan tehtävää työtä niin sanottua yötyötä vaan mahdollistaa suuremman työmäärän tekeminen jo jakelua edeltävänä päivänä

ukkolan näkemystä siitä että tämä malli olisi pitänyt rakentaa kokoomuksen kannattajille sopivaksi ja sitä kautta hakea tälle esitykselle tuki

hyvin paljon palautetta tuli niiltäkin joille maksu olisi pienentynyt siitä että he kokevat tämän sosiaalisen oikeudenmukaisuuden niin tärkeäksi arvoksi että sen vuoksi haluaisivat että löytyy semmoinen tapa jossa toteutuu se nykytila jossa pienituloiset usein jättävät maksun maksamatta koska eivät kykene maksamaan

itella on toimitusjohtajansa suulla vahvistanut sen että nykyinen ykkösluokan kirje eli nopea kirje ja sitä myöten myös vakiokirjettä kalliimpi kirjetuote ei tule poistumaan itellan valikoimista

tämä mahdollistuisi ennen kaikkea helpommin silloin kun kysymys olisi henkilökohtaisesta maksusta eikä asuntokohtaisesta maksusta

postitoimipaikan on sijaittava kohtuullisen matkan päässä vakituisesta asunnosta ja laki lähtee siitä että toimipisteet tuodaan sinne missä asiakkaat muutoinkin liikkuvat ja asioivat

muutoksen tarkoitus ei ole antaa avointa valtakirjaa lakkauttaa toimipisteitä vaan ohjata toimipaikkoja sijoittumaan sinne missä ihmiset muutenkin asioivat

olen aivan varma että löytyy sellainen ratkaisu jolla on laaja kansan tuki ja jolla yleisradion rahoitus todella pitkällä tähtäimellä turvataan ja myös tässä yhteydessä ratkaistaan ne kysymykset jotka liittyvät ylen hallintomalliin ja julkisen palvelun tehtävään kokonaisuutena

työryhmä ehdotti ikärajan nostamista mutta hallitus pitää tärkeänä turvata ikääntyneiden mahdollisuudet käyttää postipalveluita nykypalvelutasolla

tässä keskustelussa hyvin usein on puhuttu vain rahoituksesta eikä tästä kokonaisuudesta johon liittyy hallinto ja julkisen palvelun tehtävä ennen kaikkea

samasta syystä kumotaan nykyinen verolaki jonka eun komissio katsoi eu oikeuden vastaiseksi suomelle antamassaan virallisessa huomautuksessa

alalle pyrkivän toimiluvassa voidaan kuitenkin asettaa muita ehtoja jotka ovat välttämättömiä palvelun laadun saatavuuden tai tehokkuuden turvaamiseksi

uuden lain tavoite on että toimintaympäristön muutoksesta huolimatta palvelut pystyttäisiin ylläpitämään postitoiminnan tuloilla niin pitkään kuin mahdollista

vaikka alalle ei kilpailua syntyisikään sähköinen viestinvälitys väistämättä syö pohjaa perinteiseltä postitoiminnalta ja tärkeää on varautua juuri tähän

tämä tarkoittaa muun ohella sitä että nettokustannukset lasketaan direktiivissä säädetyllä tavalla ja kompensaation tarve on objektiivisesti todennettavissa

kompensaation perustana eivät näin ollen ole suoraan esimerkiksi haja asutusalueen palvelujen kustannukset vaan kokonaisarvioinnissa tulee ottaa huomioon myös saadut tulot ja muut esimerkiksi toiminnan valtakunnallisuudesta yritykselle koituvat hyödyt

tulevaisuutta ajatellen haluan heittää ilmaan ajatuksen siitä millainen yleispalvelun tarjoajan rooli yhtiöllä voisi olla myös sähköisessä asioinnissa

lisäksi tulee pohtia sitä voidaanko tällaisella roolilla myös vahvistaa yhtiön mahdollisuuksia huolehtia fyysisen yleispalvelun tarjonnasta

ihan muutamia huomioita

täällä on oltu kovin huolestuneita paikallislehtien jakelukustannuksien nousemisesta ja tähän asiaan olemme myös me ministeriössä kiinnittäneet huomiota ja olleet huolestuneita

sen vuoksi asetin selvitysmiehen pohtimaan tätä problematiikkaa ja pursiaisen selvityksessä hyvin nousevat esille ne haasteet jotka liittyvät jakeluverkkojen kustannusten nousuun siltä osin kuin erityisesti haja asutusalueilla sähköinen asiointi lisääntyy ja volyymit pienenevät

mutta tähän on myös yksi toimintatapa ehdotettu tässä selvitysmiehen selvityksessä ja jos seuraava hallitus kokee tämän asian tärkeäksi se nostaa varmasti hallitusneuvotteluissa tämän pöydälle

taimelalle vielä todeta sen että kun te toteatte että tämä laki ei laisinkaan sovellu suomeen niin kyllä te silloin aliarvioitte suomen parhaitten asiantuntijoitten työtä

eduskunta juuri viime keväänä hyväksyi laajakaistat yleispalvelulain piiriin ja näin ollen laatu on turvattu ensi heinäkuun jälkeen jolloin tämä virallisesti astuu voimaan

puolitoista vuotta istuivat postialan toimijat sekä asiakkaat että palveluntarjoajat samassa pöydässä ja tekivät esityksen

en tiedä mistä paremmat asiantuntijat tähän maahan löytyisivät jotka kykenisivät sellaisen esityksen tekemään joka teitä miellyttäisi jos te ette todellakaan ole sitä mieltä että postialan toimijat substanssin parhaat asiantuntijat eivät omassa esityksessään ole onnistuneet

tämä tuottaa kasvusykäyksen tuo yrityksille elinkeinotoimintaan parempia edellytyksiä ja kunnan täytyisi arvioida myös tätä kun miettii sitä resursointia

aivan lopuksi ed

yritykset jotkut yhteisöt maatilat voivat olla niitä jotka tarvitsevat sen kuidun ja saavat sen myös sitten yritystoiminnassaan vähentää

useimmat kansalaiset tarvitsevat vain langattoman yhteyden joka ei pysty takaamaan samaa nopeutta kuin kiinteät mutta se riittää ja ehkä jotkut kunnat päättävät tarjota joillekin esimerkiksi vanhuksille kuidun koska se voidaan joissakin sähköisen asioinnin palveluissa sitten kustannussäästönä saada takaisin kunnalle

kelloa joka kertoo punaiset

keskustelun pyörtynyt kuin myös nostoehdotus hyväksytään ja asian liike oli

arvoisa puhemies

näissä puheenvuoroissa korostetaan kilpailun avaamisen kielteisiä vaikutuksia ja väitetään että palvelut huononevat erityisesti haja asutusalueilla

se että me rupeamme sähköisesti asioimaan on se kysymys joka uhkaa kaikista eniten tätä perinteistä postinjakelua ei tämä laki siltä osin että kilpailua avataan

korhonen totesi että muissa maissa asetetaan laatuvaatimuksia ja kirjoitetaan lakiin myös siitä miten tullaan korvaamaan yleispalveluvelvoitteesta

no esimerkiksi ruotsissa on selvästi kirjattu lakiin että missään olosuhteissa ruotsissa ei tulla korvaamaan yleispalveluvelvoitetta ja sitä tulee ruotsin posti tekemään lain mukaan

silloin kun joku hypoteettisesti hakee toimilupaa osoitteelliseen kirjejakeluun voidaan palvelun laadun varmistamiseksi toimilupaehtoja kirjoittaa

me kyllä seuraamme hyvin tarkasti miten muissa maissa laatuvaatimuksia kirjoitetaan lakiin tai toimilupiin koska komissio lähtee kuitenkin siitä että kilpailun täytyy olla avointa

meidän laissamme on selvä pykälä joka antaa mahdollisuuden silloin kun joku toimiluvallisesti hakee tätä tehtävää itselleen näitä laatuvaatimuksia sinne asettaa

hänninen pohdiskeli sitä onko tämä tasavertainen koko maassa

viitenä päivänä sinulle se kirje jaetaan jos niitä kirjeitä on jaettavissa

näyttävät vaan nämä tulevaisuuden ennusteet siltä että tulevaisuudessa näitä kirjeitä ei valitettavasti jaeta kun me kaikki asioimme sähköisesti

eli siinä olette oikeassa että kuluttajapostia on ykkösluokan posti ja tämä ykkösluokan nopea kirje säilyy jatkossakin

tämän kirjeen hinta tulee olemaan halvempi kuluttajille eli olen aivan varma että itse asiassa ne kuluttajat jotka kirjeitä vielä lähettelevät ovat tyytyväisiä tästä uudistuksesta

suomi on ollut mukana sitä säätämässä

olemme viimeiseen asti olleet vaatimassa sitä että viiden päivän jakeluvelvoite voitaisiin asettaa muillekin maille mutta emme sitten viitsineet jäädä yksin tässä asiassa vaan olimme hyväksymässä direktiiviä koska mitä se itse asiassa muuttaisi loppujen lopuksi siltä osin jos me olisimme yksin äänestäneet tämän viiden päivän jakeluvelvoitteen asettamisesta

mutta tässä suhteessa saimme näkemyksemme läpi direktiivin lopullisessa päätöksessä että laatuvaatimuksia voidaan toimilupaehtoihin kirjoittaa jos näitä toimilupia joku hakee

volyymit ovat siellä mutta myös yrityspostin puolella on jo nyt nähtävissä se valtaisa muutos sinne sähköisen asioinnin puolelle